ensimmäisen käsittely esitellään päivystyksen yhdeksästoista

käsittelyn hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

minusta tässä ikään kuin kiteytyy se ongelma joka varsin pitkään maakunnan liittojen ja valtion viranomaisten välisessä yhteistyössä on ollut

elikkä täällä todetaan

elikkä on toisaalta tämmöinen ikään kuin ideointi ohjelmapuoli ja sitten on näitten varojen allokointi eri käsissä

vaikka sinne on kehitetty yhteistoimintamenettelyjä muun muassa myrit niin siitä huolimatta tullaan monesti sellaisiin tilanteisiin että vaatii aika paljon aikaa ja tupakkaa ja paljon kokouksia ennen kuin jonkunlainen yhteinen näkemys saadaan aikaiseksi

toivon vilpittömästi että tällä nyt täällä käsiteltävänä olevalla lainsäädäntöuudistuksella tähän juoksutukseen saataisiin parannusta aikaiseksi elikkä toisin sanoen nämä maakunnan liittojen keskeiset työvälineet maakuntasuunnitelmat maakuntaohjelmat ja ne toteuttamissuunnitelmat tulisivat entistä paremmin peesaisivat riman saisivat enemmän painoarvoa ja myöskin käytännön toteutuksen suhteen niillä olisi entistä enemmän merkitystä

arvoisa puhemies

edustajat kiljunen sarkomaa viitanen virtanen rauhala ja kuusisto

sitten minä oikeastaan haluaisin kiinnittää huomiota asiaan joka hallintovaliokunnan mietinnössä pikkuisen pisti silmääni

täällä moneen kertaan ainakin kahteen kertaan korostetaan voimakkaasti sitä että kunnalliseen demokratiaan nojautuvat maakunnan liitot

hyvät edustajat jos oikein kunnianhimoisesti suhtaudumme tähän loppuun elikkä hyvin nasevat kysymykset me ehdimme ajaa läpi tämän tänne rekisteröidyn kysymyslistan

toisaalta sitten minun mielestäni kannattaisi nostaa tähän tarkasteluun meidän peruskuntamme jotka nyt kuitenkin ovat siten ikään kuin suoraan ettei tuota

ja niitten päättävät elimet jotka nyt kuitenkin toimivat suoran kuntalaisilta saamansa mandaatin varassa

minä en ollenkaan halua itse tässä luoda vastakkainasettelua maakuntien liittojen ja kuntien välille mutta olen olevinani huomannut että esimerkiksi siinä vaiheessa kun maakuntien liitot valmistelevat talousarvioitaan ja toimintasuunnitelmiaan niin se tapahtuu joskus ainakin hieman irrallisena niitten kuntien keskuudessa vallitsevista lähtökohdista

yleensä tähän keskusteluun päätti eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta käsittelyn pohjana on päät jo ensimmäisen käsittely esitellään kaderistyksen kahdeksas asian käsittelyn maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

esimerkiksi tuolla kotimaakunnassani aiotaan jatkossa menetellä sillä tavalla että ennen kuin maakuntien liitot asettavat tee talousarvioon raaminsa he käyvät talousarvioraaminsa maakuntien liiton johto käy kaikkien peruskuntien johdon ja ehkäpä luottamushenkilöittenkin kanssa tällaisen neuvottelukierroksen jolloinka tämmöistä epäkohtaa toivottavasti jatkossa enää synny

asian käsittely

pöydällepanoa varten esitellään päivät yhdestoista asin puhemiesneuvosto ehdottaa te mietitte pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kymmenettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

samoin voidaan voitane menetellä parveili sen kahdennentoista ja kolmannentoista asian osa

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesneljäs kymmenettä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

se on kestämätön tilanne ja aiheuttaa tämmöistä tarpeetonta vastakkainasettelua peruskuntien ja maakuntien liittojen välille

seuraa toinen väliaikatiedotus

pohjoiskarjalaisena on helppo sanoa että meillä pohjois karjalan maakuntaliitto on jo perinteisesti ollut erittäin hyvä yhteistyökumppani kansanedustajille ja nimenomaan tämmöisen maakunnallisen edunvalvonnan suhteen meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämätasoa

lähetekeskustelua varten esitellä päivänä sen neljästoista kausi kuin myös neuvosto eivät ota asia lähetetään talousvaliokuntaan keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdottaa että asia lähetetään

päinvastoin kun saimme eräästä merkittävästä työväenlehdestä ai ei se ollutkaan työväenlehti vaan aivan pohjois karjalan valtalehti lukea sosialidemokraattisen piirin toiminnanjohtajan käsitystä siitä mitenkä me olemme täällä onnistuneet niin uskaltaisin väittää ettei se ollut ainakaan koko totuus minkä hän siinä lehtihaastattelussaan toi esille

verokeskustelua varten esitellään päiväretki viidestoista asia kuin myös neuvostoehdokkaita on siellä tai sosiaali ja terveysvaliokuntaan

keskustelu on

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päätetty asia

sitten eräs asia joka viime aikoina on ollut aika paljon esillä on ollut se että nämä kehittyvät kaupunkiseudut ja keskuskaupungit ovat ryhtyneet luomaan suoraa neuvotteluyhteyttä ja jopa aiesopimuskäytäntöä valtiovallan suuntaan

toiseen käsittelyyn esitellään kaivertksi viides toista asti

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä

a luokkaa kolmekymmentäviisi siis ympäristöministeriön esittelypuheenvuoron tulee käyttämään asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtaja edustaja juha väätäinen

minusta täytyy ehkä olla tarkkana tässä että tästäkään ei synny semmoista vastakkainasettelua näitten keskuskaupunkien ja sitten sanotaanko sen maakunnan reunemmalla olevien kuntien välillä

keskustelu on päättynyt että eduskunta päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotukset että lakiehdotusten toinen käsittely on päättänyt asian

minusta ei ole paha asia jos neuvotteluja käydään suoraan näitten keskuskaupunkien välillä mutta täytyy pitää myöskin huolta sitten jollakin tasolla siitä että tämmöistä vastakkainasettelua maakunnan sisällä ei synny

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

siitäkin voin sanoa että meillä on pohjois karjalassa siitäkin aikakaudesta kokemusta kun maakunnan keskus ja syvä maaseutu riitelivät keskenään

on erittäin hyvä todeta että tänä päivänä tämmöistä vastakkainasettelua ei enää ole

timo korhosen puheenvuorossa kun hän sanoi muutaman sanan täällä valiokunnan mietinnössä olevista alueellisen kehittämisen lähtökohdista

täällähän todetaan että valiokunnan mielestä hallituksen esityksen keskeisenä ajatuksena on eri alueiden kaupungista harvaan asuttuun maaseutuun kehittäminen niiden omista lähtökohdista ja luoda edellytyksiä kehittämistyölle

tämä on minusta erittäin tärkeä asia täällä mietinnössä todeta koska olen olevinani pannut merkille sen että kun tässä salissa ja mediassa nykyisin puhutaan alueellisesta kehittämisestä niin ei ymmärretä mitenkä laajasta ja monipuolisesta prosessista ja toimenpidekokonaisuuksista puhutaan

hassua on minusta se että alueitten kehittäminen on suurin piirtein monen tänä päivänä keskusteluun osallistujan mielessä sama asia kuin alueellistaminen

minäkin haluaisin kiinnittää huomiota siihen että fokusoitaisiin tätä keskustelua nyt esillä olevaan lainsäädäntöhankkeeseen rajoituttaisiin siihen ja jätettäisiin se laajempi maalailu kenties hieman vähemmälle

ensimmäiseen käsittely esitellään päiveristyksen

käsittelyn lakivaliokunnan mietintö

haluaisin myöskin todeta sen että kun puhutaan osaamispohjaisesta aluekehittämisestä niin se ei voi olla myöskään yksisuuntainen prosessi

puhevuorta

ei voida sitä osaamista kehittää jos siellä alueella ei ole tehty jo riittävää pohjatyötä että siellä on jonkunlainen kasvualusta johonka voidaan edelleen rakentaa

siinä mielessä kun kuulee sellaisia puheita miksi ne tietynlaiset alueelliset kehittämistoimenpiteet suuntautuvat vain alueille tai sittenpä maakunnan sisällä vaikkapa siihen keskuspaikkakuntaan niin on toimenpiteitä joita voidaan suunnata pienemmillekin paikkakunnille ja on toimenpiteitä joita ei voida esimerkiksi maakunnan sisällä kerta kaikkiaan suunnata muuta kuin sille keskuspaikkakunnalle

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

haluan ihan selkeästi lopuksi vielä sanoa että todellakin alueelliselle kehittämiselle tässä valtakunnassa on edelleenkin jatkuvaa tilausta ja se on välttämätöntä mutta se täytyy tehdä nimenomaan oikeista lähtökohdista käsin

edustaja mustajärvi saanko vielä pienen tarkennuksen

siis ei pöydällepanoa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväretki neljäskymmenesosiin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimmässä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn ja ainoan käsittely esitellä päivien neljäskymmenesensimmäinen

menettelytapa hyväksyttäneen hyväksytään että keskustelu on päättynyt

läänikeskustelua varten esitellään päiväys yhdeksäs voimistelusta erotetaan sille että hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunnan että maalaus annettava lausunto

hallituksen esitykseen sisältyvät laki

lakiehdotusten toinen käsittely

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen toimenpidealoitteen on käytössä satasia

keskustelu

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

toiseen käsittelyyn esitellään päivät on seitsemäsosan nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

olkaa hyvä

lakiehdotuksen toinen käsittely

eduskunta hyväksyi mietintönsä tuo lausumaan d

asiaa loppuunkäsite tavalla eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona yhdeksästoista kolmannetta kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

tämä

puhutaan nyt sitten vaikka rikkidirektiiveistä tai puhutaan ilmastonmuutoksesta tai monista muista asioista niin siinä mielessä pitää koko ajan olla tarkkana millä tavalla voidaan vaikuttaa näihin asioihin

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietitä pannaan pöydälle kahdeksas viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävän täysin istu hyväksyttäneen hyväksytään on sama voitane menetellä päivän kolmen asian osalta

parhaillaan neuvotellaan myös euroopan metsäsopimuksesta joka on tärkeä asiakirja siinä mielessä että käydään koko eurooppalaista metsää asioita läpi ja siinä tietysti suomen kannalta on tärkeää että ymmärretään se että suomessa metsiä hoidetaan hyvin ja niitä käytetään hyvin

sen pöydällepanoehdotuksen ajankohta

eduskunnan seuraava täysi tom keskiviikkona kahdeksas viidettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

hei tämä ei ole nyt mikään dialogi eikä mikään kansakoulun joulunäytelmä

nyt tämä tuli selväksi

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

puhemiesneuvosto eli pysyväistä asiaa lähestytään

lähetekeskustelua varten esitellään päiviä seitsemästoista asia voi myös hevosta irtotaasia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta keskustelua on päätynyt voi myös nousta ehdotus ehdottaa että asia lähetetään liikenne

lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdeksastoista sija voi myös neuvostoertotaasia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

nyt jatkamme keskustelu edusti hermens

no niin tähän väliin ministeri niinistö

se vielä ja sitten

nämä edustaja ruohonen lernerin kysymykset olisivat minusta pikemminkin hallituksen kyselytunnin kysymyksiä mutta katsotaan kun edustaja kiljusella on puheenvuoro missä laajuudessa hän tätä asiaa haluaa jatkossa käsitellä

tölli käsitti minut väärin kun kuvasin tätä vastakkainasettelua mutta haluan nyt erityisesti todeta ja mehän olemme monessakin eri yhteydessä kokoomuksen puolelta todenneet että vastakkainasettelun aika on ohi

tölli tuossa otti esiin

selvä se tulee aikanaan siis

kiitoksia ministerille

pidän oikeutettuna ja kohtuutena että edustaja timo korhonen saa ehkä oikaista väärinkäsityksen kun minusta tuntuu että ministerillä ja edustaja korhosella on vähän erilainen käsitys siitä mitä edustaja korhonen on esittänyt

yleensä puhumalla ne asiat selviävät